siten esityksellä ei puututa päätöksentekoon sellaisissa luovuttamisasioissa joissa luovuttamisesta päättää oikeusministeriö eli jos pyydetään luovuttamista eun tai pohjoismaiden ulkopuoliseen valtioon

laissa todettaisiin nykyinen oikeustila eli se ettei suomessa tunnusteta tai panna täytäntöön vieraan valtion tuomioistuimen tuomioita ellei siitä ole sovittu tai säädetty

kyllähän kun katselee mitä maailmalla tapahtuu ja kun katselee myös sitä hätää mikä monella lapsella ulkomailla on niin tietysti hämmästyttää se onko tilanne todella se että ei riittäisi lapsia adoptoitaviksi suomeen

on erittäin tärkeätä että pystymme vahvistamaan meidän alioikeusverkostoamme koska mitä parempia tuomareita ja alioikeuksia meillä on sitä vähemmän on asioita hovioikeuksiin

jos tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta on sovittu edellyttää tämä usein joltain osin kansallista menettelyä koskevia säännöksiä

nykyisin luovuttamisasioissa toimivaltaisia tuomioistuimia on neljä

elikkä tähän meidän pitää panostaa ja kiitän teitä edustajat hyvästä rakentavasta keskustelusta

kiitoksia ministeri henriksson sitten

nyt on siviiliasioiden vuoro

parempi myöhään kuin ei koskaan

lisäksi muutoksenhakujärjestystä esitetään muutettavaksi niin että jatkossa käräjäoikeuden ratkaisusta voisi valittaa korkeimpaan oikeuteen vain valitusluvan kautta

kansainvälisten perheoikeudellisten asioiden osalta ehdotetaan että sellaiset ulkomaisen päätöksen vahvistamista koskevat asiat jotka helsingin hovioikeus käsittelee nykyään ensimmäisenä oikeusasteena siirrettäisiin käsiteltäviksi helsingin käräjäoikeuteen

ehdotettu lainmuutos tarkoittaa että tehtävistä jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnille voisi ahvenanmaalla huolehtia maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen

lapsen palauttamista koskevien asioiden osalta ehdotetaan että ne käsiteltäisiin edelleen ensimmäisenä oikeusasteena helsingin hovioikeudessa mutta muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttäisi valituslupaa

voimassa olevan itsehallintolain nojalla ahvenanmaan itsehallintoviranomaiset vastaavat muista ihmisten tai kotieläinten tartuntatautien torjuntaan liittyvistä hallintotehtävistä maakunnassa kuin kuntien tehtävistä

ahvenanmaan kunnat eivät kuitenkaan enää hoida maakunnassa terveyden ja sairaanhoitoon tai eläinlääkintähuoltoon liittyviä tehtäviä joten heillä ei myöskään ole edellytyksiä ottaa tartuntatautien torjuntaan liittyviä tehtäviä hoitaakseen valtakunnan lainsäädännön perusteella

konfliktit sota ja demokratian puute ovat sellaisia asioita jotka ajavat ihmisiä lähtemään kotoaan

ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa perustuslain säätämisjärjestyksessä ja hyväksyttävä ahvenanmaan maakuntapäivillä määräenemmistöllä

kehitystyön tavoitteena on kehittää heikkoja alueita vahvistaa demokratiaa ja parantaa työllisyyttä näillä alueilla

näin voisimme välttyä humanitaarisilta kriiseiltä ja antaa ihmisille mahdollisuuden hyvään elämään kotiseudullaan

mutta hallituksen päätös leikata kovalla kädellä kehitysavusta on kehityssuunta joka altistaa meidät entistä useammille humanitäärisille kriiseille

tämä on erittäin tärkeä näkökohta johonka edustaja pekonen kiinnittää huomiota

jos muistan oikein tällä hetkellä rikosseuraamuslaitoksella on ainakin kolmen kaupungin kanssa sopimus siitä että heti kun tulee henkilö joka on toistuvasti syyllistynyt esimerkiksi näpistyksiin ja on siitä sitten tuomittu hänet yritetään ohjata päihdehuoltoon

totta on myös se että suuri osa juuri näistä sakkovangeista on päihderiippuvaisia ja on kuntoutuksen tarpeessa

mutta ilman muuta on niin että parempi tulos syntyy sillä että ihminen pääsee päihteistään eroon että hän pääsee päihdekuntoutukseen kuin että hän istuu vankilassa

toki tilanne on ollut tällä hetkellä se että vankilat ovat kuitenkin pystyneet jonkin verran antamaan tätä päihdekuntoutusta

ongelma on ollut siinä vaiheessa kun henkilö pääsee vapaaksi jolloin kuntapuolella ei ole ollut riittävästi resursseja ottamaan koppia tästä henkilöstä joka tarvitsisi jatkuvaa kuntoutusta

voin tässä lopuksi todeta sen että oikeusministeriössä on tehty valtavasti töitä jotta oltaisiin pystytty saamaan joku toisenlainen ratkaisu tähän mutta sellaista ei ole vielä löydetty joka kivi on käännetty

mutta sekin on kestämätöntä että meillä on tilanne jossa tietyt henkilöt tavallaan jäävät ilman rangaistusta

mutta tätä pitää kehittää ja pitää miettiä tulevaisuudessa millä tavalla pystytään entistä enemmän tekemään yhteistyötä risen puolelta kuntien kanssa sosiaalihuollon kanssa ja niin edelleen

pitää katsoa aina yksilöitä kokonaisuutena ja silloin meidän järjestelmien pitäisi olla sellaisia että ne tukevat

yleiskeskustelu on päättymätön eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotusten sisällön vietin

eduskunta yhtyvaliokunnan ehdotuksen lakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotusten hylkää lakiehdotusta ensimmäinen toisiaan

haluan tässä yhteydessä samalla muistuttaa miksi meidän on muutettava nykyistä seksikauppaa koskevaa lainsäädäntöämme

arvoisat kansanedustajat siksi että parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien suojaaminen suomessa ei tällä hetkellä toteudu riittävällä tavalla

arvoisa puhemies

hyvä huomio

se on erittäin tärkeätä että me uudistamme ahvenanmaan itsehallintolakia ja tiedän että edustaja tolppanen on itse mukana siinä parlamentaarisessa työryhmässä joka juuri tällä hetkellä tekee sitä perustyötä mitä tarvitaan

seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan nykyisen säännöksen soveltamiskynnys on oikeuskäytännössä asettunut korkeammalle kuin lakia hyväksyttäessä osattiin ennakoida

oikeusministeriön toimeksiannosta professori johanna niemi ja tutkija jussi aaltonen tekivät selvityksen nykyisen seksinostokiellon toimivuudesta

he toteavat että suomen nykyinen lainsäädäntö on vaikeaselkoinen eikä se suojaa ihmiskaupan ja parituksen kohteita riittävästi

ja tämä yksityiskohta on nyt sellainen että se pitää hoitaa sitä ennen

selvityksessä todetaan muun muassa että suomessa tapahtuva ihmiskauppa ja paritus on erittäin sukupuolittunut ilmiö

muuten tässä jää tämän lainsäädännön osalta aukko systeemiin elikkä ahvenanmaalla ei ole toimivaltaista viranomaista joka voisi käsitellä näitä tartuntatauteja jotka tässä esityksessä ovat esillä ja sen takia nyt tarvitaan tämä muutos

se on toivottavaa että tämä eduskunta nyt ehtii sen pikaisesti käsitellä ja että seuraava eduskunta voi sen hyväksyä sitten heti kun se eduskunta on aloittanut työnsä

heillä kaikilla on ollut ainakin jonkin verran rahaa

silloin myös ahvenanmaalla pystytään hoitamaan näitä asioita asianmukaisesti ja päästään tästä vaikeasta lainsäädännöllisestä tilanteesta mikä nyt on eroon

parittajina ja ihmiskauppiaina esiintyy sekä naisia että miehiä ja nämä naiset ovat usein itsekin toimineet prostituutiossa

nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä onkin viime kädessä kyse siitä haluammeko puuttua tähän tilanteeseen

ajatus täyskiellosta sai kannatusta oikeastaan kaikista hallitusryhmistä mutta emme päässeet asiassa yhteisymmärrykseen

itse olen ollut tämän tallentamisen suuri ystävä

kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä että asialle on tehtävä jotakin että tilanne ei voi jatkua niin kuin se nyt on

tällä hetkellä meidän oikeuksissa ja tuomioistuimissa käytetään videota ja tiedän että muun muassa helsingin käräjäoikeus ja viron käräjäoikeudet pystyvät olemaan yhteydessä toisiinsa videoinnin välityksellä ja voidaan kuulla todistajia sillä tavalla että ihmisten ei tarvitse tulla tänne ja päinvastoin ja se on hyvä ja kannatettava kehitys

mutta meillä riittää vielä töitä sen eteen että me saisimme tehtyä päätökset siitä että tulevaisuudessa käräjäoikeuksissa tallennetaan kaikki oikeudenkäynnit ja käytetään se materiaali sitten hovioikeudessa

se on aika iso uudistus ja se vaatii valmistelua

itse toivon että meillä löytyisi rahaa ja rohkeutta jotta pääsisimme sellaiseen järjestelmään ja toivon että ensi hallituskaudella tässä voidaan edetä

mitä tulee tähän edustaja jokisen kysymykseen niin aika harvoin näitä tapauksia on

myös itse kyselin ministeriössä mikä tilanne on muun muassa sen johdosta että venäjän lapsiasiamies oli muutama päivä sitten taas otsikoissa ja syytti

tämän sopimuksen voimassaoloaikana oikeusministeriössä ei ole ollut vireillä yhtään venäjään liittyvää lapsen palauttamista koskevaa hakemusta

helsingin hovioikeudessa on ollut sopimuksen voimaantulon jälkeen kaksi tapausta joissa on vaadittu lapsen palauttamista venäjälle ja tiedon mukaan molemmissa hakemus on hyväksytty

tämä on se tieto mikä minulla nyt on

nyt annettavalla hallituksen esityksellä ehdotetaan vankeuslakia muutettavaksi siten että vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin rikosseuraamuslaitokselle

ajantasainen tietoverkkorikoksia koskeva rikoslainsäädäntö onkin olennainen ihmisten elämän ja viranomaisten toimintojen siirtyessä yhä enenevässä määrin verkkoon

lakiesityksen mukaan rikosseuraamuslaitoksen tehtäväksi tulisi yhteyden ottaminen tuomittuun tuomitun kuuleminen siviilissä sekä vankilaan ilmoittautumismääräyksen toimittaminen tuomitulle

nämä perusteet liittyvät niin sanottuihin bottiverkkoihin vakavan vahingon aiheuttamiseen rikollisjärjestöihin ja kriittiseen infrastruktuuriin

arvoisa puhemies

kiitoksia tästä kiitos myös erittäin hyvästä keskustelusta

on ymmärrettävää että tämä lakiesitys jonkin verran herättää tunteita mutta kuitenkaan en voi olla huomioimatta että varsinkin oppositiopuolue keskustalle tämä vaikuttaa olevan vaikea pala enkä sitä oikein ymmärrä koska tässä nyt on kyseessä se että me haluamme saada aikaiseksi paremman lainsäädännön kuin se mikä meillä on tänä päivänä ja me haluamme myös seurata sitä kansainvälistä lainsäädäntöä ja sitä käytäntöä mikä nyt maailmalla on

vankeusrangaistusten täytäntöönpanon lykkäämistä koskevia säännöksiä siis muutettaisiin siten että rikosseuraamuslaitos päättäisi lyk käyksen myöntämisestä siitä riippumatta millä perusteella lykkäystä on anottu

direktiivin vaatimusten täyttämiseksi rikoslakiin lisättäisiin myös uusi itsenäinen identiteettivarkautta koskeva rangaistussäännös

julkisessa keskustelussa identiteettivarkauksiksi ymmärrettävät teot on jo nykyisin varsin kattavasti säädetty rangaistaviksi esimerkiksi petoksena kunnianloukkauksena yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä ja niin edelleen

rikosseuraamuslaitoksessa päätösvalta lykkäysasioissa keskitettäisiin arviointikeskukselle

nyt ehdotettu säännös täydentää voimassa olevaa sääntelyä

yhdyskuntaseuraamusten osalta vastaavaa tehtävien keskittämistä ulosotolta rikosseuraamuslaitokselle esitetään osana eduskunnalle annettavaa esitystä yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseksi

uusi säännös voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi valeprofiilitapauksissa joissa edes kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tunnusmerkistö ei täyttyisi

tuomioiden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvien tehtävien keskittäminen rikosseuraamuslaitokselle tehostaisi yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi täytäntöönpanon aloitusprosessia

elikkä uusi määritelmä on lähtökohdiltaan sama kuin nykyinen mutta siinä on kuitenkin täsmennetty että henkilön on oltava saamelaista sukua siinä mielessä että hän on oman sukunsa sukuyhteisönsä piirissä kasvanut saamelaiseen kulttuuriin

oleellista uudessa rangaistussäännöksessä on myös se että se selkeyttää identiteettivarkauden uhrin asianomistaja asemaa esimerkiksi petosrikosten yhteydessä

lisäksi sukujuurien lisäksi henkilön tulee olla myös omassa elämässään saamelaiskulttuuriin yhteydessä

arvoisa puhemies

onko niin että ainoastaan jos itse on poronhoitaja tai elää saamelaisten kotiseutualueella on mahdollista tulla hyväksytyksi

näin ei ole vaan varsinkin tässä esityksessä on tuotu esille se että saamelainen kulttuuri on miellettävä laajasti ja se ei edellytä esimerkiksi kotiseutualueella asumista vaan myös kaupungissa elävä saamelainen voi olla elävässä yhteydessä saamelaiskulttuuriin

kiitos arvoisa puhemies

rikosseuraamuslaitoksen toimintaa tehostaisi myös se että tuomittu voitaisiin sijoittaa suoraan siviilistä hänelle turvallisuustasoltaan ja toiminnoiltaan soveltuvaan vankilaan

on äärimmäisen hienoa että voidaan tästä esityksestä olla niin yksimielisiä että se on hyvä esitys se istuu tähän päivään ja tätä monet ovat odottaneet tässä talossa

tässä hallituksen esityksessä on kyse hyvin tärkeästä ja odotetusta uudistuksesta jolla muutettaisiin keskeisiä seksuaalirikoksia koskevia rikoslain pykäliä

esitettyjen muutosten myötä ulosottolaitos voisi keskittyä perustehtäväänsä eli ulosottosaatavien viritä

no nyt nämä toimet eivät ilmeisesti riitä ja sen takia hallitusohjelmaan on otettu lause siitä että pikaluottoihin liittyvät kasvaneet ongelmat edellyttävät lainsäädännön tiukentamista

keskeistä on juuri se mihin moni edustaja on kiinnittänyt huomionsa elikkä nyt on kyse lapsen oikeuden vahvistamisesta lapsen oikeudesta saada tietää ketkä hänen biologiset vanhempansa ovat ja näin ollen tässä tehdään nyt merkittäviä edistysaskeleita

perintään

tämän johdosta oikeusministeriössä juuri tällä hetkellä tehdään tutkimusta siitä millä tavalla esimerkiksi positiivinen luottotietojen käyttömahdollisuus voitaisiin hyödyntää ja myös se arvioidaan olisiko tarkoituksenmukaista säätää jonkun tyyppinen korkokatto